mutta oppositio on siinä katsannossa aika oikeassa että tämä kyllä tapahtuu aika persoonallisella tavalla

siis tähän tarvittiin finanssikriisi joka on nyt muotoutunut talouskriisiksi jotta ylipäätään saadaan tällaisia askeleita liikkeelle

gustafsson ja se liittyy tuottavuusohjelmaan

elikkä siis toisin sanoen todistettiin kyllä sellaisen puolesta mikä ei niin kuin pätkänkään vertaa ole osoittautunut relevantiksi myöhempien prosessien aikana ja siinä poliittisessa todellisuudessa missä eletään

arvoisa puhemies

nimittäin nykyisessä järjestelmässä ei opetusministeriö eikä valtiovarainministeriö pääse käsiksi tuottavuusohjelman mukaiseen tehtävien alasajoon elikkä virkojen ja tehtävien lakkauttamisiin

arvoisa puhemies

ja kun tältä pohjalta lähdetään niin sitten saattaa tulla myöskin lisää persoonallisia ratkaisuja siinäkin opposition pääpuheenvuoro oli aivan oikeassa että otetaan käyttövoimaverot ja niin poispäin sellaisiin paikkoihin mihinkä ne eivät suorastaan kuulu

edustajille esa lahtela ja ruohonen lerner totean että te olette sitten myöskin sitä mieltä että ketjuttamiskielto olisi tässä kansanedustajan hommassa

rossi mielestäni erinomaisen hyvin oikealla tavalla täydensi ed

tuossa meni aikaa niin paljon etten tähän osioon viitsinyt mennä enää ollenkaan

sasi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana jo kertoi kun komission korkea edustaja rudolf mögele oli täällä asiantuntijana kuultavana ja hänen näkemyksensä olivat niin ehdottomia että niissä ei ollut mitään keskustelun varaa siis ei kansallisesti jäänyt sellaista liikkumavaraa että olisi edes tuolillaan voinut hetken liikahtaa johonkin suuntaan

se tarvitsee tämänlaatuisen vekslauksen joka tässä nyt hallituksen esitykseen on sisällytettynä joka sinänsä merkitsee sitä että yliopistolakikin on torso jos se tarvitsee tällaisen keinotukijalan avukseen

siis tyylipisteitä ei tule mutta tarkoitus pyhittää hyvin keinot

nimittäin se koski tätä keskeyttäneiden suurta määrää joka on todellinen ongelma myöskin oulussa

siinä on se juju

ja aurinkokennohomma on ihan hauska homma mutta se sitten vasta kalliiksi tulee sellaisten energiamäärien keräämisessä joista tässä on kysymys

niin kuin näissä jo käytetyissä parissa puheenvuorossa on käynyt ilmi tätä hallituksen esitystä on odotettu pitkään ja on tavallaan suuri vahinko eläintenpitokulttuurille että tämä hallituksen esitys on viivästynyt niin paljon kuin se on viivästynyt

se oli niin ahdasta tämä raamien ympärille asettaminen

arvoisa puhemies

aivan lyhyesti

tämähän on tietysti ollut eräälle lehtifraktiolle varsin tuottava bisnes saada kertoa näistä eläintenpitorikoksista jotka ovat valitettavan yleisiä tänä päivänä

mitkä ovatkaan olleet ne osapuolet jotka tässä prosessissa monipolvisessa prosessissa ovat olleet mukana

rossille tässä mieleen tämmöinen teollisuuspaikkakunta jolla aina yksi suuri teollisuuslaitos on pitänyt työllisyydestä huolen

madoff tunnusti kaiken ja teki lisäksi diilin niistä osista joista siinä tuomioistuinkäsittelyssä voitiin diili amerikkalaisen systeemin mukaan tehdä

kun spekuloidaan sillä mihinkä tämä loistava hanke saattaa nyykähtää niin minusta sen kuulemisen perusteella näyttää ja tuntuu siltä että tilaajaorganisaatiot eivät ole niin ajan tasalla että pystyisivät tilaamaanloikkia

mtk on ollut yhtä mieltä ja pikkuisen vaihtelevaa mieltä riippuen siitä kuka on ollut puheenjohtajana kulloinkin ja erikoisen selvästi mtkssa paikalla kuultuna tuli selväksi että mtk on institutionaalisesti aktiiviviljelijän roolissa ja sysää kaiken omistusoikeuteen liittyvän roolin maanomistajain liitolle siis toisin sanoen tässä oikeuksien vaalimisessa on harvinaisen selvä jako kahtia

sitten kun se tehdaslaitos lopetetaan niin se tehdaspalokunta joka on ollut tietysti lakkaa teollisuuslaitoksen lopettamisen myötä ja seurauksena on pitkäaikainen suurehko työttömyys ja juuri siihen porukkaan joka olisi nyt ammattilainen hoitamaan näitä vpk hommia tämä tässä aloitteessa mainittu epäkohta puree

arvoisa puhemies

varsinaisesti pyysin vastauspuheenvuoron sen takia että tässä salissa käytiin muutama päivä sitten keskustelu jossa oikeusministeri perusteellisesti kertoi niistä lisäresursseista jotka ollaan saamassa juuri sinne minne niitä lisäresursseja prosesseihin tarvitaan

yhdessä vaiheessa jouduta tämän asian käsittelyn keskeyttämään tuon suuren valiokunnan kokouksen vuoksi siis asia kävi

eilen kyselytunnilla käsiteltiin destia asiaa

hyvä ja havainnollinen esimerkki siitä mitenkä suuresta asiakokonaisuudesta on kysymys on koirien rekisteröinti vuositasolla

pöydälle panoa varten esitellä vain edustuksen

silloin avainasemassa liikennevaliokunnassa oli kansanedustaja jyri häkämies joka saneli ne perusteet joilla tähän ratkaisuun sitten päädyttiin ja siinä oli olennaista se että hänen mukaansa piti olla ja niin myös meidän kaikkien muitten mukaan piti olla valtio ohjasteinen varmistusjärjestelmä siihen että jokaiseen tiehallinnon urakkaan tulee kohtuuhintainen tarjous jossa voidaan laatu varmistaa

ne voi myös joutua neuvosto ehdottaa että ehdin vatasen pyörittämä kun kuudentenatoista päivänä pidettävään täysistunto tämä sopineen hyvä s

kaikki on suhteellista niin näissäkin asioissa

asian käsittely on kesken

osa näistä rekisteröinneistä valitettavasti osuu myöskin sellaisiin tapauksiin että asianomaiset henkilöt eivät ole oikein siinä valmiustilassa jos uskallan näin sanoa että voisivat ryhtyä koiraa pitämään

filatovin äskeinen esittelypuheenvuoro

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on käynyt hyvin selville kysymysten perusteluissa että kun pendolinolla pitäisi ajaa sataaviittäkymppiä siinä kokkolan ja oulun välillä niin ajetaan viittäkymppiä

pälätyksen kuudes asiat pois

kankaanniemelle vastasikin ihan olennaisen pointsin tästä kansainvälisestä puolesta nimittäin sen että tämä veroparatiisihomma on menossa tällä hetkellä ihan poskelleen

ja samoin myöskin päiväjärjestykseen kahdeksas ja yhdeksässä asia siis on seuraava täysistunto kuudestoista yhdettätoista tilaamaan oikeaa tavaraa

perel panoa varten kyse välityksen seitsemän sasi jatkui myös neuvosto ehdottaa että tömämmin jopa niin pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas marraskuuta pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytyt tö samoin päivityksen kahdeksasosia kuten se on sitten eri asia

presidentti sarkozy kiinnitti siihen aivan oikein huomiota sen takia että oecd sopimus jonka piti olla hirmuisen hieno sopimus onkin muuttumassa sopimukseksi vain siitä että niitä pankkitilitietoja saa silloin kun epäilee vahvasta verorikollisuudesta mutta ei yleisemmin

olosuhteet ovat sellaiset että toivomisen varaa on paljon ja sitten hyvin helposti käy niin että innostutaan niin paljon että tiloihin nähden ja mahdollisuuteen hoitaa näitä eläimiä on eläimiä aivan liian paljon

se on ollut kaikkien puheenjohtajien filosofia ja se on ollut pääsääntöisesti jäsenten filosofia näissä asioissa

se on ollut mielenkiintoinen ilmiö

samanaikaisesti ne töyssyt ovat sitä luokkaa että jos siinä rupeavat malmijunat kiihdyttämään niin siinä saattaa murtua koko rata

jos sellainen tilanne tulisi minä olen aivan varma asiasta että kyselytunnilla jos arvoisalta ministeriltä kysyttäisiin mitä teette te vastaisitte meille ilman muuta että kysymys on emergency tilanteesta hätätilanteesta ja valtio ottaa tarpeen vaatiessa lainaa

nyt on ajauduttu tähän ja nyt edetään tämän mukaan mutta yksi mahdollisuus minulla on sen myllytyksenne kokeneena

mutta sitä aktiiviviljelijän roolin vaalimista tietysti pitää toteuttaa perustuslaillisissa olosuhteissa ja sitä varten on sitten perustuslakivaliokunta valtiossa jossa ei ole perustuslakituomioistuinta vaan siinä roolissa on perustuslakivaliokunta ja tällä tavalla tämä pyhä yhteys perustuslakivaliokunnan ja maa ja metsätalousvaliokunnan välillä on toiminut useammalla lausunnolla niin että se yhteispeli on sujunut

siis pankkisalaisuus säilyy ja veroparatiisit saavat mellastaa ihan mitenkä vaan

tämä pakkaushomma on sellainen joka on välttämättömyys

arvoisa puhemies

tämän takia tämä järjestelmäriskikomitea on enemmän kuin paikallaan ja tarpeen ja silloin sen pitää olla myöskin vakuutuspuolen kanssa mukana niin kuin täällä on todettukin

siis tämän maailman luonnonvarojen niukentuminen pakottaa koko pakkausjärjestelmän miettimisen täydellisesti uudestaan ja tuossa oli hyvä malli sen asian hoitamiseksi

heinonen käytti hyvän puheenvuoron jossa hän kiinnitti huomiota siihen että tähän rajanvetoon siis lainmuutoksen laiksi tulon jälkeen sen soveltamisen rajanvetoon kannattaisi valiokunnan kiinnittää erikoista huomiota niin että siitä saataisiin arkipäivän tasolla toimiva järjestelmä

ne ovat velkarahaa

kun on lupa taikka ei se pieni mahdollisuus on että sen lupaprosessin aikana on pistetty sellaisia rajoja että se todennäköisyys kurjuudesta

arvoisa ministeri kysyn

tähän liittyy aivan erityisen tärkeänä se että meillä on valvovia viranomaisia riittävästi tekemässä tätä valvontatyötä niin että jos semmoinen tapaus vihje siitä tulee ilmi niin on olemassa selvä osoite kuka on se valvova viranomainen ja tällä on sitten oikeus päästä tähän rekisteriin katsomaan minkälaisesta tapauksesta lähtökohtaisesti voisi olla kysymys

ei voida tietysti ajatella sillä tavalla ettei noudateta kansallisesti pelisääntöjä niin kuin perustuslaista seuraa

onko tarkoitus että siellä eiran sairaalassa on semmoinen jonkinlainen automaatti josta saa sisään mennessään tempaista tämän palvelusetelin vai millä tavalla on suunniteltu hoitaa se että eiran sairaala ei tule mokatuksi tässä yhteydessä

keskusta on pettynyt syönyt ei toteudu

silloin me saimme sen hyvin pitkälle mutta sitten meidät heitettiin ulos neuvotteluista kun me ehdotimme suomen keskustan puolueohjelmasta energiapoliittista kannanottoa hallituksen ohjelmaan ja se oli liikaa silloin keskustalle

sen minä olen oppinut että taannehtivaa lainsäädäntöä ei kovin herkästi olla rakentamassa tähän tasavaltaan onpa nyt järjestäydytty mihin ylikansalliseen järjestöön tahansa

sitten itse tästä asiasta

tämä viitekehys on ollut hyvin merkittävä kun on pitänyt löytää kansallisesta lainsäädännöstä ne pelimerkit joilla nämä ongelmalliset tilanteet voidaan hoitaa

näissä merkeissä toivon että tätä hallituksen lainmuutosesitystä vielä vähän viilattaisiin siihen suuntaan kuin ed

minun omat havaintoni ovat hyvin paljon tätä tukevia julkiselta hallinnolta lähinnä ja sillä tavalla että kun henkilö lähtee vuorotteluvapaalle niin siinä yhteisössä jossa tuottavuusohjelmalla tällä tavalla kisataan hirmuisen paljon kuka siellä huushollissa pysyy sisällä ikään kuin kaari sulkeutuu edessä ja sitten tulee sijainen

nyt ihan viime vaiheessa kiinnitän vain yhteen asiaan huomiota mihin puheenjohtaja leppäkin jo kiinnitti huomiota

elikkä siihen täytyy saada sellainen jouston mahdollisuus jakolaskuahan se kai on viime kädessä että pystytään nämä ongelmalliset tapaukset hoitamaan sillä nyt kaikesta huolimatta tässä pelissä on syntynyt väliinputoajia joiden asema myöskin pitää hoitaa

jos sijainen ylipäätään tulee harvoin tulee niin siitä tulee valtava kisa elikkä valtio taitaa voittaa ja vuorotteluvapaalle lähtenyt hävitä

ihan lyhyesti ed

sasille kommentti

kuitenkin on vähän sillä tavalla että esimerkiksi maataloudessa ja karjataloudessa tarvitaan modernissa taloudessa näitä nopeita laajakaistayhteyksiä

sillä tavalla tulos on vähän toinen kuin alun perin ajateltiin

arvoisa puhemies

keskustelu

päättynyt tähän yrittää tuoda käsittelyyn eduskunta hyväksyy lajin säilyvyyden mukaan sen että oderuksen ensimmäinen käsittely

tässä on kysymys nyt siitä samasta oecdn veroparatiisisopimuksesta mutta ihan sellaisena versiona että se on sanallisesti ilmiselvästi sama mutta käytännössä eri

mutta millä tavalla tämä ubs pankista liikkeelle lähtenyt prosessi on edennyt

siinä ollaan saamassa aikaiseksi se että pitää olla epäilty verorikoksesta veronkierrosta jotta tämän toisen sopimusvaltion viranomaiset saisivat nämä tilitiedot itselleen

minä luin tätä harvinaisen myönteisenä hallituksen esityksenä joka tarjoaa jotakin mahdollisuutta moneen eri saumaan yhtä aikaa juuri kuluvana talvena

näyttää olevan hiukan vaikeaa niin valtiovarainministerille kuin opetusministerille tajuta oulun yliopiston tilanne tällä hetkellä

elikkä siis toisin sanoen jälleen kerran tähdennän arvoisa puhemies että lain nimikkeeseen pitää kiinnittää huomiota jotta pääsee sen asian

vielä kiinnitin aivan erikoisesti huomiota siihen että tämä on aika monimutkainen juttu ja tulkitsin sen niin että kysymys on eräällä tavalla harmaan talouden loukkujen välttämisestä

luin lehdestä että arvoisa ministeri lehtomäki oli vakavasti vedonnut oulun yliopiston akuutin talouskriisin pelastamiseksi

että sen loukkuihin ei tuota laukut välttää yleisen takia pitää tehdä vähän niin kuin puskuria joka puolelle mutta kuitenkin se myönteisyys ja veronhuojennus säilyttäen

keskustelu on ensin pelätyn kuin myös ostoedut pysyvät

en ole juristi joka pystyisi pitämään tämän laatuisia rikosoikeudellisia puheenvuoroja jotka olemme juuri kuunnelleet